kun puhutaan sen verran tästä euroopasta tällä hetkellä niin me voimme tehdä suomessa ja meidän täytyy tehdä kaikkemme sen eteen että pysyttäisiin kasassa ja meidän vientimme vetäisi ja että meillä olisi työtä ja että meillä olisi niitä uusia työntekijöitä ja nuoria joita voitaisiin kouluttaa siihen systeemiin

yksi asia mitä ihmettelen tässä suunnattomasti on se kun sanotaan että yliopisto opiskelijoille ei enää maksettaisi työttömyysetuutta jos opinnot keskeytyvät vuodeksi

kuinka paljon tähän täytyy kaiken kaikkiaan käyttää ensi vuonna rahaa

arvoisa puhemies

varmasti aivan valtavia summia

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

olen täsmälleen samaa mieltä mitä edustaja zyskowicz että kannattaisi ehkä vähän harkita sitä kuinka pitkälle voidaan valittaa silloin jos tullaan maahan luvatta jos ollaan luvattomia maahantulijoita ja jos sitten meillä sanotaan että tästä maasta et turvapaikkaa saa kun et sitä tarvitse niin mihin ihmeeseen perustuu tämä asiasta valittaminen

ja edustajansa avulla voimiskannetaan mustakallio

ensinnäkin jos opinnot keskeytyvät mistä tiedetään keskeytyvätkö ne vuodeksi vai keskeytyvätkö ne kokonaan